tässä on vielä merkityt puheenvuorot edustajille mölsä rauhala ruohonen lerner ja skinnari ja vielä niikko ja edustaja mäkipää kuusisto timo korhonen ja sitten riittää

pyydän niitä edustajia jotka haluavat ottaa tätä asiaa koskevaan keskusteluun osaa vastauspuheenvuoroin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

myönnän vielä puheenvuorot edustajille kerola ville niinistö elomaa ja sarkomaa ja sen jälkeen ministerin vastaus

nimittäin tähän kehitysyhteistyömäärärahojen tilanteeseen ei voi ollenkaan olla tyytyväinen

ongelmahan prosenttiosuuksissa ei tule nyt vaan se tulee tietenkin ensi vaalikaudella ja olisin toivonut että ministeri väyrynen olisi sen sanonut rehellisesti ääneen koska hän on muutoin ollut hyvin rehellinen eduskunnan edessä oman virkakautensa aikana

nyt totean että kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat vähintään kerran saaneet käyttää vastauspuheenvuoron ja meillä on aika pitkä lista varsinaisia puheenvuoroja joten puramme niitä jonkin aikaa ennen kuin menemme seuraavaan aiheeseen

pulmaksihan tulee se että kansantalouden kääntyessä kasvuun tulee julkisten menojen ahtaus muutoin väistämättä esille sen jälkeen kun tämä koko lasku siirretään seuraavalle vaalikaudelle hoidettavaksi eli tulee olemaan erittäin ahdas liikkumatila ensi vaalikauden koko julkisten menojen lisäyksessä

vastaan vielä edustaja mäkelälle koska hän esitti kysymyksiä joista osa liittyi palkanalennuksiin ja sitten osa maahanmuuttoon

ensinnäkin palkanalennuksista totean että kyllä on aika kestämätön linja jos perussuomalaiset ovat nyt kääntyneet sille linjalle että hallitus ensin leikkaa yliopistoilta rahat pois meidän tulevaisuudelta ja sitten he sanovat että sen jälkeen yliopistojen työntekijöiden pitää suostua palkanalennuksiin jotta he voivat säilyttää työpaikkansa

ja kun nyt sitten tehdään ratkaisuja joissa yhtä aikaa jaetaan veronalennuksia ja sitten kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan sillä leikkaushan se on suhteessa siihen mitä hallitus on aikaisemmin päättänyt niin tämä tarkoittaa sitä että hyvin nopeasti ollaan tilanteessa jossa ensi vaalikaudella pitäisi käyttää peräti ehkä viidesosa tai enemmän koko liikkumatilasta kehitysyhteistyömäärärahojen nousuun

te olette ihan aidosti vallan päällä te olette hallituksessa ja te vastaatte nyt niin turvapaikkapolitiikasta kuin maahanmuuttopolitiikasta

arvoisa puhemies

jos tätä ei ymmärretä niin seurauksena on erittäin paha velkaantuminen ja täysin vastuuton velkaantuminen jossa hetken hyvää oloa veronalennuksilla nykypolville siirretään jälkeläistemme maksettavaksi erittäin korkean verorasituksen muodossa ja tämä tapahtuu tilanteessa jossa joka tapauksessa joudumme veronluonteisia maksuja nostamaan jotta turvaamme eläkkeet

nimittäin eläkesitoumuksista on mielestäni kaikissa oloissa pidettävä kiinni sekä niiden henkilöiden osalta jotka nyt ovat eläkkeellä että niiden osalta jotka ovat eläkkeelle siirtymässä

kun näin on niin täytyy nähdä että ei voi enää jatkaa jos haluaa mitenkään tehdä vastuullista politiikkaa veronalennusten tietä niin kuin nykyhallitus on jatkamassa tuomalla tänne vielä tämän vuoden aikana uusia alennusehdotuksia niille joilla on ennestään asiat hyvin

häikäilemättömin itsekkyyden osoitus on se että hallitus vieläkin valmistelee ehdotusta siitä että niille joilla on paljon rahaa annettaisiin verotukia kun he panevat rahaa pitkäaikaissäästöön

toivon että hallituksessa viimein joku heräisi kellojen soidessa toteamaan että hallitus tekee u käännöksen ja palaa vastuullisen talouspolitiikan tielle

arvoisa puhuja pieni hetki

kaupan myynti on koko alkuvuoden hyvät arvoisat porvarit laskenut

se siitä ostovoimasta

toivon että jos on palavereita ne pidetään salin ulkopuolella

jotta asia tulee selväksi niin taitaa olla niin että tämä meidän katto on sama kuin teidän katto kun me emme esitä muutoksia tähän keltaiseen kirjaan ja hallituksen esitykseen

mitä tulee vielä kerran näihin palkanalennuksiin niin sen takiahan yliopistoissa käydään näitä yt neuvotteluja että te leikkaatte enemmän kuin kukaan koskaan on leikannut suomen yliopistoilta

en tiedä mitä lappeenrannassa on tapahtunut enkä nyt kuvittelekaan että täällä vastaisin siitä mitä lappeenrannan yliopistossa tapahtuu

ja nyt on se sama aika taas tullut vastaan

mutta sen tiedän että te olette leikkaamassa hurjia summia meidän tulevaisuudesta ja nyt yliopistot ja niiden johto joutuvat reagoimaan siihen

petri keskitaloa varten kestilän valmistuksen viidesosa ja poimi saastuneiden puhemiesneuvosto ehdottaa että liikenne ja viestintävaliokunta keskustelu päättynyt tähti on myös ruston ehdotus hyväksytään ja siellä mitään kykenevyys

mutta ettehän te niin kertonut

te lupasitte ihan toista kuin mitä te teette

sitä jotkut sanovat huijaamiseksi

ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen seitsemän soosia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

rytönystyskohta sen käsittävä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisältö miten nyt päätetään lakiehdotusten esimerkisi lupaa että ensimmäisen käsittelyn ystävä yhdistyksen sisällöstä

pohjana on ensimmäinen käsittely ottaa tää ensimmäisen käsittelyn eteläpää verestyksen yhdeksi suosio käsityöpainosylinteristä melkoinen tukku sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn ystävä kaveristuksen kymmenesosia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

keskustelu

eduskunta hyväksyi sopimuksen joka tähtää eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltä

oikeutuksen tuoda käsittelyaltaat tai osia

osittain on osittain toisen käsittelyn ystävä kaveristuksen yhdestoista sija ja ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

joo että pidetään nyt kuitenkin edes tämä lähihistoria kun mielipiteistä voi olla eri mieltä mutta faktat ovat faktoja ja nyt ainakin sen mikä on viime vuonna tapahtunut pitäisi olla kaikkien täällä olevien hallussa ja sen mitä nyt hallitus esittää pitäisi myös olla hallussa

tämän päivän suuri juttuhan on se sen takiahan me olemme täällä vielä nyt illalla että oppositio on kertonut miten voidaan välttää ne leikkaukset joista te sanotte että ne ovat pakollisia

käsittelyn istua kaveristyksen kahdeksastoista sija asettelun pohjana ovat osa oli lämmintä kymmenen kantavat

ne eivät ole pakollisia jos on halu tehdä ei edes kipeitä vaan hiukan koskettaa pikkuriikkisen koskettaa niitä joilla on aika isot varannot jotka ovat verotuksen ulkopuolella pitkällä kuten tämä finanssisektori on

joskus on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

uskoisin että jos perussuomalaisilla on sydäntä niin he ottaisivat edes pari koppia näistä ajatuksista ja lähtisivät viemään niitä eteenpäin sillä sitä kautta päästään niistä kaikkein kipeimmistä leikkauksista eroon kuten esimerkiksi lääkekorvausten jatkuvasta leikkaamisesta tai esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkaamisesta josta kohta puhumme uudelleen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua tähän debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta edellyttäen että saamme koneet toimimaan

arvostan sitä että täällä on perussuomalaisia salissa

onnistuisiko nyt

se menee seuraavaan puheenvuoroon

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä